yksi syy köyhyyteen on se työttömyys sitten voi olla myöskin sairautta kotona voi olla monta muuta syytä vammaisuutta ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

varmasti tämäkin asia keskustellaan meillä kun me kaiken kaikkiaan näitä nyt mietimme mutta meillähän on ministeriön virkamies siinä laskuperustejaoksessa itse mukana

sen lisäksi meillä on lasten ja nuorten mielenterveystyöhön tulossa näitä aikarajoja elikkä nuori käsite on sama kaikissa sairaanhoitopiireissä eli aikarajoja tarkistetaan

ne ovat meillä käynnistymässä mutta sen lisäksi tähän yhdenvertaisuuteen mihin edustaja viittasi ollaan tekemässä muutoksia eli yhtenäiset kriteerit omaishoidon tuen antamiseen

kehittämistyön tavoitteena on pitkällä tähtäimellä uudistaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita siten että sosiaali ja terveydenhuolto järjestetään integroituna kokonaisuutena väestön tarpeiden mukaisesti

mutta näistä ne palaset kerääntyvät koko ajan

heidät liitettiin sinne viime keväänä

me teimme myös asetusmuutoksen

arvoisa herra puhemies

elikkä hän on siellä virkavastuulla tekemässä niitä laskelmia ja sitä kautta tietysti ne eivät ole siellä minkään pienen piirin laskelmia vaan nimenomaan siellä ovat meiltä parhaat asiantuntijat

olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä että meidän täytyy pitää koko suomessa elinkeinoelämän vuoksi mutta myöskin ihmisten liikkuvuuden vuoksi hyvinvoinnin vuoksi liikenne kunnossa niin väyläliikenne vesiliikenne kuin ihan tienpitokin ja niin edelleen

ja nämä etuisuudet tulonsiirrot ovat jääneet joissain tilanteissa jälkeen ja niitä nyt korjataan aivan niin kuin ministeri hyssälä totesi

meillä on tällainen internetselain mistä kuka tahansa voi katsoa onko hoitavalla lääkärillä tai se että taitava henkilö on tosin se onko rekrytoitavalla henkilöllä oikeudet toimia

sen lisäksi meillä on nämä perhekeskukset joita nyt levitetään suomeen hyväksi havaittua konseptia ja perusterveydenhuoltoa halutaan kehittää myös siten että siellä olisi nimenomaan lasten ja nuorten palveluja matalan kynnyksen palveluja

kehittämistyössä mukana olevilla alueilla rakenteiden uudistus vahvistaa asiakkaiden palvelujen laatua ja saatavuutta asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla

arvoisa herra puhemies

nimenomaan tätä selainta nyt rakennetaan

meillä on subjektiivinen päivähoito oikeus joka on erinomaisen hyvä asia

meillä on tosiaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos joka vastaa meillä myöskin siitä että meillä on turvallista rokotetuotantoa tai turvallista rokoteostoa ja niin edelleen

ja sitten meillä on todella korkeatasoiset päivähoito ja lastenneuvolapalvelut ja se että me olemme vielä vahvistamassa niitä tällä asetuksella josta tänään on todella valtioneuvostossa päätetty auttaa kyllä saamaan kiinni jos vaan hakeudutaan niiden palvelujen piiriin

arvoisa herra puhemies

aivan kuten kysyjä tietää niin on näitä tutkimuksia jonkin verran tehty ja kyllähän nämä tutkimukset ovat ilman muuta herättäneet sitten näihin erilaisiin tarkastuksiin ja myöskin valvontatoimiin mutta myöskin sitten eräällä lailla tämän jo etukäteisesti estämiseen

juuri näin on tilanne että meillähän on todella paljon sellaisia sairauksia joihinka koko ajan kehitetään rokotteita ja varmasti kymmenen vuoden päästä meillä on entistä enemmän niitä vaihtoehtoja ja ne kaikki maksavat

yksi puhelinsoitto tähänkin mennessä on riittänyt siihen että voi selvittää onko tämä henkilö on se onko hän onko hänellä on yhä rekisterissä vai ei

haluaisin muistuttaa siitä että silloin kun tämä rokote ostettiin tai varattiin se jonosopimus tehtiin ei meillä ollut koko maailmassa sitä rokotetta

tämä kysymys on tällä erää käsiteltyään myös kyselytunti on päättynyt

kyllä tällainen on mahdollista jo tällä hetkellä jos esimerkiksi järjestetään sinne kotiin vietävät palvelut mutta hyvin harvassa kunnassa siihen on kuitenkin sitten lähdetty

elikkä me ostimme vain sen mahdollisuuden että me saamme sitä rokotetta koska aina silloin kun rokotetta aletaan tehdä ensin pitää olla se virus eristettynä ja sen jälkeen vasta tiedetään mikä rokote tähän auttaa

me olemme tiedostaneet tämän ja toimineet jo vuosi sitten

juuri tämä lääkekorvausjärjestelmä mutta sitten myöskin se mikä hallitusohjelmassakin todetaan että arvioidaan myös kela korvauksen mahdollisuus rokotetoiminnassa

sitten mainitsitte juuri tästä harmaasta taloudesta ja tämäntyyppisestä toiminnasta ja nythän on juuri lisätty tätä valvontakoneistoa myöskin meidän työsuojelupuolelle elikkä että me ottaisimme sen huomioon siellä

mutta nyt ollaan tekemässä siis perhehoitolakiin sellaista muutosta että tällainen perhehoidon sijaishoitaja pystyisi menemään sinne kotiin ja tämä muutos tehdään syksyn aikana perhehoitolakiin

ei sitä

siinä vaiheessa kun meillä oli pandemia päällä tuli varoitus nimenomaan tuolta maailman terveysjärjestöltä ja sitten päätettiin ostaa paikka jonossa

arvoisa herra puhemies

me olemme todella lisänneet resursseja sinne

se toivottavasti on yksi edistysaskel tähän

minä olen itse ollut voi sanoa sadassa eri hankkeessa mukana elämäni aikana projekteissa erilaisissa yhdistyksissä tehnyt lukuisia hakemuksia

arvoisa herra puhemies

tämä edustajan nostama kysymys on todella ajankohtainen ja meillehän nyt on tullut myöskin siitä toivomus että me tarkentaisimme niitä suunnitelmia mitä nyt on tehty ja ollaan tekemässä

meillä on myöskin tekeillä lastensuojelulaatusuositukset ja myöskin se että me tässä kaste ohjelmassa pyrimme koko ajan auttamaan näillä alueilla nimenomaan lasten ja nuorten palvelujen kehittämistä myös tukemalla niitä taloudellisesti

ja se että siinä oli niin vähän aikaa sitä kehittää oli se syy minkä tähden sitten varmasti yksi tällainen kriittinen piste on

arvoisa herra puhemies

oli työryhmä joka selvitti miten tämä lääkekorvausjärjestelmä voisi todella olla sillä tavalla oikeudenmukainen että korvauksia maksettaisiin enemmän niille jotka joutuvat käyttämään enemmän lääkkeitä

jotkut ovat menneet läpi jotkut eivät ole menneet läpi ja minä tiedän kyllä edustaja niikko mistä te puhutte kun te sanotte että pitäisi myös niitä tukea jotka ovat jo ennakoineet tulevaa mutta jotka ovat vielä niitä heikkoja signaaleja

jos näistä esimerkeistä nyt otetaan niin minä itse kannatan sitä että se olisi siellä rokotusohjelmassa mutta tietenkin nämä ovat varteenotettavia vaihtoehtoja tilanteessa jossa on esimerkiksi vaikea tilanne ja on hyvin erilainen tilanne

elikkä todellakin tämä päivähoitoasia

me teimme siitä esityksen ja sovimme sen jo sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä että tulisi alkuomavastuu sen lisäksi peruskorvaukseen saataisiin pieni lisäys ja sitten myöskin tätä kattoa

jos pandemia tulee jostain muusta viruksesta johtuen niin ei meillä ole sen enempää aikaa

meillä nyt vahvistetaan tätä toimintaa myöskin tässä uudessa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja tämä suunnitelma mitä nyt ollaan tekemässä liittyy tähän

sitten tietysti näitä hyvinvointisuunnitelmia lastensuojelusuunnitelmia jotka nyt pitää jokaisessa kunnassa tehdä me seuraamme että jokaisessa kunnassa ne varmasti tulee tehtyä

minä olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä että tarvitaan viisautta päättäjiltä ja niiltä jotka niitä hakemuksia blokkaavat että he huomaavat sieltä myös ne heikot signaalit ja lähtevät tukemaan niitä koska niinhän on monta kertaa nämä meidän innovaatiotkin suomessa tehty juuri sitä kautta että on löydetty se heikko signaali ja sitä lähdetty tukemaan

sen että me kehitämme rokotetuotantoa ja kehitämme nimenomaan esimerkiksi näitä väliaineita

esimerkiksi nämä punkkirokotteet ovat yksi sellainen joka on minun mielestäni sellainen mietittävä ja harkittava miten niiden kanssa tehdään koska niitä tarvitaan vain jollain alueella suomessa

eli ne elementit joilla tätä operoidaan tietysti ovat aina se omavastuuosuus sitten se peruskorvaus ja erityiskorvaus ja sitten myöskin maksukatto ja lääkekorvauskatto

nyt kun tehdään varhaiskasvatuslakia ja päivähoidon hallinto siirtyy tuonne opetusministeriön puolelle niin varhaiskasvatuslainsäädännön ohella katsotaan myöskin laatunäkökulmia entistä tarkemmin mutta viittaan niihin laatusuosituksiin mitä on olemassa

rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

kyllä yhtä lailla voi tulla sosiaalisia innovaatioita ei niiden aina tarvitse jotain teknologisia innovaatioita olla ja minä näkisinkin että hienoa olisi jos me tätäkin kautta voimme tukea sitä

nyt tuli sitten tämä säästötavoite joka on hyvin valitettava mutta koska kaikki sektorit osallistuvat niin myös mekin

aika paljonhan on kiinni myöskin siitä miten vanhemmat ottavat asian ja kuinka paljon perheen ja työn yhteensovittaminen vaatii sitä päivähoitoa

tämä kysymys kuuluu ministeri hyssälän toimialaan koska hänellä on lääke ja reseptinkirjoittamisasiat mutta koska aihe liittyy potilasturvallisuuteen ja koska ministeri hyssälä on poissa niin vastaan

olen siis kanssanne samaa mieltä

tämä victoza mihin edustaja viittaa on todella tällainen uusi lääke jonka on katsottu olevan erinomaisen hyvä määrätyille potilaille ja tällä on ollut korvattavuus rajattuna indikaationa

samoin edustaja lipponen totesi juuri näistä mittareista ja tämä liittyy itse asiassa siihen miten arvioidaan hakemuksia

elikkä on todella erittäin huono asia että meillä on tällä hetkellä tällainen tilanne

nyt on seuraava vaihe se että keskustelemme vielä kuntaliiton kanssa ja sitten myöskin se että me käymme keskustelut siitä kuinka paljon se ihan oikeasti tarvitsisi lisää rahaa

hakemuksia tietysti arvioidaan ennen kaikkea sen mukaan mitä merkitystä mitä arvonlisää sillä on kansalaisille ja kyllähän niitä mittareita on toki kehitetty vuosien varrella mutta kyllä koko ajan raha automaattiyhdistys on tehnyt työtä sen eteen että kehitetään koko ajan tätä arviointijärjestelmää

jo tämän aiheen käsittely täällä riittää kyselytunti on päättynyt

korvattavuushan tulee aina sen mukaan miten lääkeluvan haltija sitä hakee ja tällä todella on ollut mutta valitettavasti viime vuoden lopulla hintalautakunta joutui epäämään sen hakemuksen koska katsottiin että se lääketehtaan asettama hinta oli liian kallis

se on myös osa potilasturvallisuutta

vastaan nimenomaan vakuutusten näkökulmasta

aivan niin kuin kysyjä varmasti tietääkin meillä on lisätty nimenomaan tämän harmaan talouden torjuntaohjelman kautta resursseja myöskin aveihin tämän työsuojelutarkastuksen näkökulmasta

lakisääteisissä vakuutuksissa ei ole sellaista mahdollisuutta että voitaisiin asettaa ehtoja mutta mikään laki ei estä yksityisiä vakuutusfirmoja asettamasta ehtoja että esimerkiksi pitää terveystiedot hankkia ennen kuin sen vakuutuksen saa ja sitten myöskin arvioidaan jos terveystiedot paljastavat jotain sellaista jonka he katsovat niin kovaksi riskiksi että he eväävät sen

mutta se edellyttää myöskin sitä että meillä olisi käytössä jatkossa suomen kielen taitoisia lääkäreitä

haluatteko vastata

tästä syystä sata komitean yhtenä tehtävänä on selkeyttää tätä järjestelmää mutta myöskin katsoa sitä miten yhteensovitetaan näitä erilaisia tulonsiirtoja ja etuisuuksia

mutta sitten se mitä minä ennen kaikkea itsekin kannatan ja mitä pitääkin tehdä on totta kai sen arviointi mikä on se tarve ja siinä pitää nyt sitten sekä raha automaattiyhdistyksessä sosiaali ja terveysministeriössä että valtioneuvostossa ja eduskunnassa olla näky siitä mihin tämä maailma on menossa mitä me tarvitsemme tulevaisuudessa

nyt on sitten tilanne se että siellä on toinen pakkauskoko tällä hetkellä käsitteillä ja hintalautakunta tekee sitten ratkaisun tästä toisesta pakkauskoosta mutta samasta lääkkeestä kahdeksas

se on yksi

nyt meillä on tällä hetkellä meneillänsä koska työmarkkinajärjestöthän ovat esittäneet määrättyjä toimenpiteitä tähänkin asiaan liittyen sellainen seitsemän kohdan lista ja sitä nyt nimenomaan kolmikantatyöryhmässä mietitään ja varmasti sielläkin otetaan tähän asiaan kantaa

hyvä kysymys on käsitelty kyselytunti potilasturvallisuuden tae

tätä työtä sata komitea tekee koko ajan

nyt on ollut aika paljon näitä ulostuloja liittyen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen mutta kyllä se loppuraportti pitää sisällään myös näihin asioihin liittyviä asioita

arvoisa puhemies

minä olen nyt kuullut meidän osastopäälliköltämme leo suomaalta että siellä hyvässä hengessä niitä asioita viedään eteenpäin mutta en pysty teille nyt sanomaan tätä yksityiskohtaa mikä on tämänhetkinen tilanne siinä mutta varmasti tämäkin asia siellä arvioidaan sitten

sitten tietysti on myöskin se että hyvissä ajoin jo tiedetään kuinka pitkästä hankkeesta tässä on kysymys ja sitten joku rajahan sillä on me emme voi ihan maailman tappiin niitä tukea

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa joiden jälkeen mennään puhujalistaan ja nämä kolme ovat edustajat mölsä myller ja meri

puskureihin kerättyjä varoja voidaan käyttää tehokkaammin koska sijoitus ja vakuutusriskit eivät yleensä toteudu yhtä aikaa tätä on selvitetty historiaa tarkastelemalla

elikkä siinä mielessä tietysti sanon itsekin että ei pidä näitä a

ja asiaan